arvoisa puhemies

ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii ennennäkemätöntä kykyä maailmanlaajuiseen yhteisymmärrykseen

tässä suhteessa on myönteistä että oikeistokonservatiivien vastustuksesta huolimatta sosialidemokraatit saivat euroopan parlamentissa läpi ehdotuksensa jonka mukaan huutokaupasta saatavia tuloja käytetään pienentämään kallistuvasta energiasta tavallisille kuluttajille koituvaa laskua